tälle pohjalle arvoisa puhemies keskustelussa oleva stubbin hallituksen talousarvioesitys on rakennettu

budjetti ei sisällä kaiken kattavaa ratkaisua edellä esitettyihin suomen talouden seitsemään haasteeseen mutta koko joukon asioita jotka tuovat helpotusta jokaiseen näistä haasteista

vientiä ja investointeja tuetaan paitsi rahallisesti myös kehittämällä team finlandin ja invest in finlandin toimintaa entistä paremmin pk yrittäjää palvelevaksi

tärkein uutinen arvoisa puhemies kuitenkin kaikkien lisäpanostusten keskellä on se että tästä huolimatta ensi vuoden budjetti on voimakkaasti julkista taloutta tervehdyttävä

toista vuotta peräkkäin hallituksen esittelemä budjetti on edellistä vuotta pienempi

arvoisa puhemies

hallituksen talouspolitiikka saati tämä budjettikaan ei ole täydellinen

iso huoleni on kohdentunut erityisesti julkisen sektorin kestävyyden kannalta kriittisten rakenneuudistusten eläke ja sote uudistusten etenemiseen

siitäkin valtaosa meistä on samaa mieltä että tilanne suomalaisten tarvitsemien poliisipalvelujen saatavuudessa voisi olla parempi

tästä syystä esimerkiksi vasteajat erityisesti harvaan asutuilla alueilla kuten vaikkapa pohjois ja keski suomessa ovat hädän sattuessa liian pitkät

rehellistä on myös tunnustaa se että edellisten hallitusten tekemät säästöpäätökset selittävät ainakin osan nykyisistä poliisin ongelmista

kiitokset totta kai niin poliisi kuin puolustusvoimatkin saa siitä että näillä sektoreilla päätökset on viety käytäntöön kun muilla kansantalouden kannalta merkittävämmillä sektoreilla suhteellisesti ottaen pienempien säästöjen löytäminen on osoittautunut yllättävän vaikeaksi

arvoisa puhemies

kuten totesin poliittisessa mielessä huonoksi välikysymyksen ajoituksen tekee pääministeri stubbin hallituksen päätös luopua jo sovituista poliisin määrärahojen lisäleikkauksista

lisäksi arvoisa puhemies ensi vaalikaudella pitäisi ylipäätään miettiä todella tarkasti uusien säästöpäätösten tai rakenneuudistuksen kohdentamista poliisitoimintaan

yksi meidän poliitikkojen käytössä oleva keino poliisin auttamiseksi tähän tavoitteeseen pääsemiseksi olisi juuri edustaja mäkelänkin esille nostama poliisitoimintaan liittyvän turhan byrokratian purku

näillä sanoilla annan oman tukeni hallitukselle tässä välikysymyksessä

toisaalta entisenä ammattiurheilijana olen samaan aikaan huolissani siitä miten vähän tämä esitys pois lukien muuten ammattiurheilijoiden aseman parantamiseksi on viimeisen vuosikymmenen aikana tehty

kaikkien näiden vuosien aikana muita heikomman sosiaali eläke ja työkyvyttömyysjärjestelmän piiriin on kuulunut kuitenkin tuhansia urheilijoita ja vuosittain tämän sääntelyn piiriin tulee lähes tuhat uutta urheilijaa ammatikseen urheilevaa henkilöä siis

hallituspuolueen edustajana minulle on kuluvana vaalikautena tullut eteen jos jonkinlaista hallituksen esitystä joita luonnollisesti on joutunut tässäkin salissa puolustamaan

miltä teistä tuntuisi jos olisitte ammatissa jossa tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha puuttuu tyystin

ammattitaudit

muilla aloilla korvaus määritellään täydestä palkasta

pysyvä työkyvyttömyys

toteutuessaan esitys vähentää käytännössä suomessa tehdyn työn määrää tilanteessa jossa tehdyillä työtunneilla mitattuna sijoitumme eu maiden vertailussa jo nyt häntäpäähän

sairauspäivärahan suuruus

tämän talon samoin kuin koko valtiovallan tulisi vahvistaa ei estää yrittäjien mahdollisuutta nostaa tämä maa pois nykyisestä taantumasta

kuten monien muidenkin elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin liittyvien direktiivien kohdalla ihmetystä tässä asiassa on aiheuttanut esityksen valmisteluun liittynyt kiire

vaikka eu tuomioistuimen päätöksestä on kulunut vain noin vuosi on suomi likipitäen ainoana jäsenmaana reagoinut näin voimakkaasti sen sisältöön

yhtenä vaihtoehtonahan meillä suomessakin olisi ollut siirtyä tässä yhteydessä ruotsissa käytössä olevaan ensimmäisen sairauspäivän karenssiin

työ ja tasa arvovaliokunnan tekemät liennytykset lakisääteisiä lomia pidempien lomien kohdalla ja direktiivin tulkinnan tarkempi määrittely ovat askeleita parempaan suuntaan

kiitoksen ansaitsee myös valiokunnan laatima tiukka lausuma joka velvoittaa hallitusta seuraamaan karenssisäännösten muuttamisesta johtuvia toiminnallisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia

omasta mielestäni mahdollisuus puuttua tulisi kuitenkin olla jo tätä ennen jos tarvetta ilmenee

arvoisa puhemies

kansalaisten poliittisen kuluttajaturvan toteutumiseksi jokaisen puolueen ja poliitikon on nyt ennen vaaleja kerrottava se miten he haluavat tulevaisuuden suomea puolustaa

mikäli haluamme jatkossakin pitää kiinni suomen puolustuksen lähtökohdista eli koko maan puolustamisesta yleisestä asevelvollisuudesta ja sotilaallisesta liittoutumattomuudesta on tähän myös osoitettava riittävät varat tulevissa talousarvioissa

rehellinen siis täytyy olla jopa siellä vasemmalla sillä jatkuva määrärahojen karsinta puolustussektorilla näkyy jo nyt kansalaisten luottamuksessa suomen selviytymismahdollisuuksiin kriisin yllättäessä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lisäksi eurooppalaisen puolustusteollisuuden sisämarkkinoiden toiminnan kehittämiseen tulee edelleen panostaa kotimaisen puolustussektorin työpaikkojen säilyttämiseksi

asemamme ja vaikutusvaltamme on vahvistunut olot lähialueillamme ovat entisestään vakautuneet ja sotilaallisen konfliktin uhat ovat vähentyneet